kuulin myöskin sen tuossa käytävällä että kun kirjoitin siitä liittymisestä kirjan aikoinaan sieltä kuulemma löytyy tämä

edustaja pulliainen tappoi mies ei laki joka nyt vielä on voimassa todella tuotti vain yhden ainoan varustamon peliin mukaan onko peräti yksi aluskin vain

minut on kutsuttu oulun kaupungin eteläpuolella olevalle alueelle tutustumaan tilanteeseen jossa tämmöinen suppapohjainen pieni järvi oli houkutellut alueen asukkaita rakentamaan mökkejään semmoiseksi ranta asutukseksi siihen ympärille

pöydällepanoa varten sillä päivän x neljä sasia kuin myös jaosto ehdottaa että se on pyydellyt myös tuo seitsemästoista neljättä pidettävään täysistunto

elikkä hallitus on tehnyt isänmaallisen teon ja samoin eduskunta puolestaan kun hyväksyy tämän mietinnön

elikkä siis toisin sanoen se tonnistovero operaatio joka nyt on voimassa ei ole tuottanut haluttua tulosta

ei minkäänlaista jätevesien käsittelyjärjestelmää yhdelläkään näistä mökeistä ja sitten yhtenä päivänä he huomasivat että ei yhtään tilkkaa enää vettä missään

totean vain lyhyesti sen että meillä on huoltovarmuuden suhteen ollut epätoivoinen tilanne ulosliputusten vuoksi

arvoisa puhemies

hoskoselle mutten voi olla kertomatta että varkauden konepajalla tehtiin sotakorvausaluksia neuvostoliitolle valtava määrä ja ne kontrollöörit viettivät päiviään meillä kun isäni puhui venäjää että sillä tavalla tuttu juttu

nämä suhdeluvut toimivat hallitusta vastaan

tämä oli aika persoonallinen keskustelu sen takia että keskustelu käytiin siitä mistä tässä hallituksen esityksessä ja mietinnössä ei ole lainkaan kysymys

siis järvi oli kasvanut umpeen ja sitten oli tullut keidassuo jossa saattoivat lapset lasketella talvella rinnettä alas noin leikillisesti ilmaistuna

tämä on tekninen järjestelykysymys joka on ollut välttämätön tehdä lakiin

toivotaan että tämä johtaa huoltovarmuutta lisäävään tulokseen

mutta se mihin halusin erityisesti kiinnittää tässä yhteydessä nyt huomiota on se että kun kaikki onnittelevat tästä saimaan kanavan sopimuksesta hyvä niin minäkin jo onnittelin mutta sehän tarkoittaa käytännössä sitä että nyt tarvitaan se kuljetuskulttuuri siis se koko rahtiliikennekulttuuri kaikkine aluksineen jatkuvuuksineen ja niin pois päin muutenhan tämä sopimus on aika arvokas harrastus

täällä käytiin nyt kaikki maailman luonnonhaitta ja ympäristövahingot ja kaikki muutkin läpi ja ja kun tuota tai kun

arvoisa puhemies

no siinä vastaus on se että ei mittään muuta kuin kaivinkoneita vaan tänne ja monta kappaletta ja läjitysalue johonka läjitetään nämä kertyneet orgaanisen aineen massat ja sitten vesitetään se ja sitten teillä on taas se lampi mutta älkää nyt tehkö tätä samaa hommaa uudestaan

ihan samanlaiseen ajatukselliseen tulokseen päätyi ministeri mauri pekkarinen juuri äskettäin tässä samassa salissa kun tämmöinen omaishoitoasia tuli esille että omakohtaisen kokemuksen perusteella oli ihan samaa mieltä

waigel reisi meni käsittelun

tuolloin jäin odottamaan sitä että saan tämän korjauksen tehdä ja se siirtyi tähän niin nytpähän tuli

edustaja

kiviranta ja myöskin omakohtaisten läheltä seurattujen kokemusten perusteella sitä mieltä että tällä tavalla pitäisi auttaa

keskustelun päätti että eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä se on päätetyn lakiehdotuksen että oikeutuksen tunikasta päätyötä jo

tältä paikalta muutaman kilometrin mitähän siinä olisi parikymmentä kilometriä etelään olevalla alueella oli käynyt ihan samalla tavalla ja siellä sitten tehtiin tällä tavalla

ensimmäisen käsittelyn oltua paikalla

ikääntyvässä yhteisössämme yhä kalliimmaksi se tulisi jos omaishoitajia ei olisi ja sen vaikeampaa siitä olisi inhimillisesti selvitä

siellä ne kaivinkoneet tekivät valtavan työn ja sinne tehtiin keinojärvi joka olikin aika viehättävä

siksi tämä asia pitäisi revideerata kokonaisuudessaan läpeensä

ja alueella missä vesistöjä on vähän niin kuin pohjois pohjanmaalla ja keski pohjanmaalla osataan sitten noteerata se alueen menetys

arvoisa puhemies

se mikä tässä on ollut heikko kohta ehdottomasti on se että valvonta siis kunnan tason valvonta kuluttajasuojelu ohjaus kaikki mahdolliset ovat pettäneet

ja nyt sitten on pitänyt ryhtyä juuri niihin toimenpiteisiin mitä tässä on mutta ei kun on sanottu a ja b niin se c on jätetty sanomatta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

harvoin käy sillä tavalla kun täällä aika ahkeraan salissa istuskelee ja osallistuu keskusteluihin että puheenvuoroni sisältö muuttuu täydellisesti edellä puhuneen puheenvuoron kuultuani

ymmärrän että ministerin rooteliin kuuluvat myöskin finanssivalvonta asiat ja kiinnitän arvoisan ministerin huomiota yhteen oikein todella merkittävään asiaan

elikkä on se kuluttajansuojelullinen ja toimenpidepoliittinen osio jäänyt hoitamatta ja nyt ollaan aika kinkkimäisessä tilanteessa ei sille voi mitään

kun vuosi sitten tässä samassa salissa tehtiin arviointia siitä mikä on taloudellinen tulevaisuus silloin pääministeri aivan oikein kuvasi sen kuinka vakavaraisia meidän keskeiset finanssipuolen toimijamme ovat

ihan lyhyesti

oli poliisipuolue tullipuolue ja rajavartiolaitospuolue ja me ottelimme sitten siitä millä tavalla tätä ptr yhteistyötä pitäisi toteuttaa käytännön tasolla ja kuka sisäisen turvallisuuden asioissa ensiviulua soitteleepi

mitä sitten tehtiin kun tilanne rupesi huonontumaan

nyt ensi vuosi ja seuraava vuosi tulevat olemaan luottotappioitten kirjaamisen ja tilinpäätösten alaskirjausten vuosia ja siinä on finanssivalvonnallisesti valtavan suuri haaste ja mikäli olen ymmärtänyt oikein niin se valmius on vaatimaton tällä hetkellä

ja kun minä luin tämän mietintötekstin pikalukutekniikalla tuossa niin ajattelin että nytpä näyttää siltä että maailma on rauhoittunut ja sisäinen turvallisuus on entisestään vaan parantunut

kaltiokummulla on jo pyydettynä vastauspuheenvuoro ja se on myöskin luvattu niin kiinnitän täsmälleen samaan huomiota että minä en pysynyt siinä osassa mukana jossa siis tällä juridisella operaatiolla häviää henkinen sosiaalinen elämänsuhde

totean vaan että hyvä että se paperilla näyttää toiselta kuin miltä se kuultuna tuntuu ja minkälaisen vaikutuksen saa kun se palauttaa mielleyhtymänä entiset ajat mieleen

nyt minulta meni niin kuin ohi ympäri ja hyvä kuulla vastaus heti perään

arvoisa puhemies

perjantain istunnossa kun tämä asia oli ensimmäisessä käsittelyssä pyysin puheenvuoron ja se puheenvuoropyyntö syntyi keskustelusta johtuvasta tarpeesta

totean vain lyhyesti sen että minä ymmärrän erittäin hyvin tämän opposition vastalauseen ponsitekstin tuottavuusohjelman valossa koska nythän tällä ptr toiminnalla muutoin on äärimmäisen suuri käytännön merkitys sisäisen turvallisuuden kannalta

arvoisa puhemies

ja se johtui siitä että keskustelua käydään sellaisella tasolla että meikäläinen on niin totaalisesti ulkona kuin lumiukko

meille edustajille on tullut sttn tekstiviesti siitä että komissio on valinnut tiensä tässä rahoitusongelmakimpussa ja se on kriisirahasto

sitten käy selville että valiokunnassa on asiasta näistä infuusionesteistä ja muista keskusteltu vaikka kuinka paljon ja on erilaisia näkemyssuuntia siitä kuinka asiat ovat niin kuin ed

arvoisa puhemies

tulin tänne pönttöön sen takia että tämä keskustelu pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan aikaansaamisesta on ollut paitsi sinänsä mielenkiintoinen myös äärimmäisen voimakkaasti erään prosessin mieleen palauttava

mielestäni pitäisi tehdä niin tämä on eräänlainen vinkki valiokuntaneuvoksille jotka tekstit kirjoittavat että jos näin on niin meidän tavallisten uunojen varalle kuvataan tämä ilmiö ja se miksi sitten on päädytty tämän laatuiseen ratkaisuun

tämä on erittäin mielenkiintoinen asia siinä katsannossa mitä komissio kuvittelee tehneensä

se edellinen kerta kun tähän viittaava asia oli täällä esillä oli täsmälleen samana päivänä jolloinka ensiksi oli päätetty eduskunnan istunnossa sisällöllisesti siitä että läänien lukumäärää suomessa pudotetaan nykyiseen määrään

siis minä ymmärsin sen uutisen suurin piirtein sillä tavalla että sillä halutaan siirtää pois veronmaksajilta tämä taakka pankeille

sen jälkeen sitten esityslistalla oli päiväjärjestyksessä ytv laki ja sepäs herätti edellisessä sisällöllisessä äänestyksessä hävinneet kysymään miksei sitten puututa tähän pääkaupunkiseutuun kun pitää suurentaa yksiköitä miksei pääkaupunkiseudun kun täällä on joku ytv laki käsittelyssä kaikkia kuntia panna yhteen

ensinnäkin ensimmäinen asia on se että kun pankkien pitäisi maksaa niin mistäs ne pankit sitten sen rahan ottavat

no ne ottavat sen tietysti euroopan keskuspankilta joka hyväksyy valtioitten roskaluottovelkakirja asiakirjoja elikkä siis toisin sanoen setelirahoituksella pankit pidetään kuivilla

kun kymmenkunta vuotta sitten käynnistettiin täällä ison salin puheilla taistelu harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan niin silloin rekisterien ristiinajo oli se keskeinen väline joka kaikissa mahdollisissa puheenvuoroissa tuli esille

nyt täällä on reilut puolenkymmentä edustajaa ja pääkaupunkiseudulta taitaa olla vain kaksi kappaletta plus ministeri

no todennäköisesti keskeisessä asemassa ovat ne veronmaksajat jotka eivät veronmaksajuuttaan voi kiertää millään tavalla

saarinen ei ehkä omalta ajalta siltä ajalta kun demarit olivat hallituksessa muista sitä että nythän meillä on ministeriössä tällä hetkellä tilanne sellainen että koko syksyn virkamiehet ovat lukeneet näitä meidän aloitteitamme ja heillä on joulukin menossa pilalle siitä kun he miettivät millä tavalla he pyrkivät jo heti ensi vuoden alussa hoitamaan asiat kuntoon

nyt ollaan sitten lääninhallintoa kokonaan lopettamassa on meinannut sekin hävitä pois ennen kuin vähänkään ovat mielialat lientyneet tässä suhteessa

täsmälleen sama asia tuli esille

no mitäs he ovat

ainakin siis silloin rekisteröityjä asiakkaita elikkä mitä todennäköisimmin myöskin tavallaan väärän kautta rekisteröityjä veronmaksajia siis jälleen veronmaksajat

kyllä minä nyt tämän keskustelun kuultuani olen sitä mieltä että ministeri vapaavuori on antanut aivan oikean hallituksen esityksen eduskunnan käsittelyyn ja tällainen yleiskaava on ihan paikallaan säätää ja sillä siisti

nyt on hyvä että näitä askeleita otetaan jälleen kerran ja aivan erikoisesti arvoisa puhemies kiinnitän huomiota siihen että tämä ajankohta on nyt harvinaisen sopiva tähän

tässähän oli käydä sillä tavalla että kalat kalavedet menevät kalastuslain uudistuksen mukana mutta se nyt sitten saatiin hyvällä työllä ja erityisesti valiokuntaneuvoksen korkealla ammattitaidolla pelastettua

kun tällä hetkellä tätä joukkoa on suhteellisen vähän niin se porukka mikä täällä on saadaan nyt helpommin hallintaan ja rekisteröityä ja sillä tavalla tämä kulttuuri jälleen uudistettua niin että hyvään suuntaan ollaan menossa

tässä me olemme kyllä niin kaukana toisistamme kuin voi vaan olla kokemusperäisesti

nyt tämä hengentuote joka nyt on eduskunnan päätettävänä on sen verran korkealaatuinen sisällöltään että se voitaneen kun kalastuslain kokonaisuudistus on työn alla siirtää sellaisenaan uuteen kalastuslakiin

nimittäin ensinnäkin on niin että täällä on tämmöinen ponsi mietinnössä jossa sanotaan että uusiutuvaa energiaa pitää käyttää

ihan lyhyesti

tämä keskustelu joka nyt minunkin kuullen on tänä iltana käyty on tehnyt minut entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä että äänestän tämän mietinnön hyväksymisen puolesta

tässä kesän aikana istui lappi työryhmä johonka tuotiin esityksiä siitä millä tavalla energiataloutta voitaisiin lapin läänin alueella kehittää voimallisesti

niitä on varmaan syvällisesti mietitty rakennelmia aikaansaatu ja vielä arvopohjaa käytetty siinä hyväksi

myös keskustelu on käyty nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy se lakiehdotuksen sisällön ja

kunnanjohtajat kaupunginjohtajat selittivät että kyllähän se muuten kävisi mutta meillä pitää olla pakko kaukolämpöverkkoon pakkoliittymisellä me saamme nämä hommat kuntoon

kunnioitan niitä kaikkia

minusta tämä on viime kädessä pragmaattinen asia joka koskee olemassa olevan tilanteen synnyttämää rekisteröintitapahtumaa ja siinä kaikki

arvoisa puhemies

todellakin villikani on vieras laji tässä tapauksessa lähtöisin siitä että niitä on tuotu tuonne lemmikkieläinkauppaan ja sieltä sitten myyty eräille perheille ja perheet sitten ovat laskeneet nämä kanit luontoon ja kanit ovat ryhtyneet lisääntymään ja runsastumaan samalla

se riittää perusteluksi

kaunisto eivät yhtään mihinkään

me valtuutetut päätämme periaatteessa sen millä tasolla liikutaan ja koska meidän edustajamme valtuustoryhmien edustajat ovat mukana siinä elimessä joka päättää niistä hinnoista ei sitä hinnanmuodostusta edes operatiiviselle johdolle delegoitu eikä päästetty käsistä

se on täysin hallittua se on järkevää

voidaan perustellusti sanoa myöskin näin kuvata tilannetta että eduskunta on vihdoin piiritetty oli tänä aamunakin piiritetty

ja kun täällä myöskin pääkaupunkiseudun edustajat ovat puhuneet ilmastonmuutoksen torjunnasta niin tässä sitä välinettä torjuntaan on kyllä kerrakseen kun siirrytään kaukolämpöjärjestelmään ja samalla tavalla yleiskaava tuo mahdollisuuden liikenteellisesti joukkoliikenteellisesti jnp

puhemiehenaukiolla talon päädyssä tuolla kampin aukion puolella oli kaksi tervehtimässä minua tuossa neljän jälkeen kun tulin aamulla töihin

yhtenä aamuna oli huuhkaja jahdissa tuossa puhemiehenaukiolla ja valitettavasti keskeytin tämän hänen kanijahtinsa siinä ja hän nousi tuohon kirjaston räystäälle odottamaan minun tuloani talon sisään että saattoi jatkaa kanijahtiaan

edustaja alaksi on teksteissä on tielaitos ja kaunisto haluaa tinkivat tiivistyä hyvä laki

tämähän on uskomaton ilmiö ei voinut kuvitellakaan että tämmöistä pääsee eduskunnan jäsenenä kokemaan kun ei mitään tällaista silloin aikoinaan ollut kun tänne ensimmäisen kerran tulin valituksi

tässä on pakko ryhtyä toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

on se ensinnäkin sanottava luojalle tuonne yläkerran kaverille kiitokset että en ole koskaan sortunut sastamalaan hakeutumaan asumaan

siellä pitää yrittäjäjärjestöltä kysyä saako mennä vessassa käymään jnp

sehän merkitsee sitä että sekä asiantuntemus että luovuus pääsevät kukkimaan kun ottaa läppärin eteen ja antaa paukutella

tämä keskustelu on ollut siinä suhteessa jännittävä kokemus nyt tämän miltei täyden vaalikauden loppupuolelle ajoittuneena että täällähän pulpahtaa nyt poliittisen kentän oikealta laidalta aivan amerikkalaisia puheenvuoroja working poor elikkä työssäkäyvät köyhät puheita

arvoisa puhemies

ollaan mielenkiintoisessa konstellaatiossa sillä tavalla että yhtäkkiä selvä enemmistöhallitus muuttuu vähemmistöhallitukseksi sellaisethan yleensä kaatuvat mutta ei tässä kulttuurissa

se ei ole ratkaisu ollut yhdysvalloissa eikä se ole ratkaisu suomessakaan elikkä meillä täytyy ihan muualta löytää nämä konstit

on turha jatkaa tätä inttämistä mutta sen rakenteellisen ratkaisun pitää olla käytettävissä

jos sitä rakenteellista ratkaisua ei ole käytettävissä niin sitten ei ole mitään järkevää ratkaisua käytettävissä

hemmilä show ja siinä kaikki

niinpä siinä onnistuttiin kun etsittiin sopivat menetelmät ja menettelyt tuommoinen kymmenkunta vuottakin veneen alla oleva henkilö saatiin koulutettua valtiollisen museon palvelukseen ja sieltä sitten lähtemään eläkkeellekin aikoinaan

arvoisa puhemies

tämä valmistelu on ollut erittäin mielenkiintoinen koska siinä ennalta on annettu periksi lähes kaikki

mutta sitten kun kuumahierremenetelmällä tehdään niin kuin sitä on tehty muutamassa muutamassa paperit ja muu paperityö muutamaa paperitehdasta varten niin sittenhän se tilanne muuttuu ihan toiseksi koska siinä pitää sitten jo melkein ydinvoimala olla vieressä

rajamäki hyvin tehokkaasti esittää toisenlaista menettelytapaa mutta itse asia on kuitenkin siinä että tämä on tilapäinen väliaikainen väli heikkilä on väliaikainen järjestely olisi pitänyt toteuttaa jo ajat sitten

siis toisin sanoen toivoa ei pidä koskaan heittää näissä asioissa

lentokoneessa mietin millähän tavalla tämmöiseen sokkiin josta ei ollut ryhmässäkään kuullut yhtään mitään puhuttavan pitäisi suhtautua

kun sitten oulussa kaupunginhallitus päätti aikoinansa että täytyy työllisyystoimikunta perustaa pitkään kestäneen rakenteellisen työttömyyden vaikutusten lieventämiseksi niin hakeuduin sinne rupusakkiosastoon josta nyt sitten viime kunnallisvaalien jälkeen eksyin työllisyystoimikunnan puheenjohtajaksi

päivänä tätä kuluvaa huhtikuuta hallituksen esitys lähti täältä lähetekeskustelusta valiokuntaan joka otti sen asian niin kuin piti ottaakin välittömästi käsittelyyn kuuli sen olennaisen tietämyksen näistä asioista järjestöiltä ja virkamiehiltä ja päätti että ainakaan meidän piikkiimme ei tätä kuppaamista tarvitse kyllä nyt laittaa